silloin kun kunnilla on vahvaa ylijäämää valtio sitä ylijäämää ei ole itselleen keräämässä ja samalla tavalla nyt kun kunnilla on alijäämää sen kattaminen on yhteinen tehtävä kunnille ja valtiolle

ja vaarana on tietenkin että tällä tavalla toteutettuna käy niin että itä ja pohjois suomessa erityisesti tuolla itä suomessa ihmisten äänestysaktiivisuus entisestään heikkenee kun käy niin että edustajat jatkossa todennäköisesti valitaan vain näistä suurista kaupungeista

sen vuoksi kunnissa pystytään aikaisempaa paremmin huolehtimaan muun muassa lapsiperheiden palveluista ja huolehtimaan myöskin heikommista

jokaisessa kunnassa pitää pystyä löytämään myös niitä keinoja miten voitaisiin asiat tehdä paremmin jotta saataisiin ne varat riittämään

pidän tärkeänä myös sitä että käytetään aikaisempaa enemmän hyväksi myöskin yksityistä sektoria palveluiden järjestämisessä

se yrittää selittää kuntien esittämät omat uudistamisvaihtoehdot ja suunnitelmat tueksi omalle mielikuviin perustuvalle suurkuntahankkeelleen

ylipäänsä on järkevää että työhön liittyvät kustannukset vähenevät työn verotusta kevennetään mutta ei tässä todellakaan olla progressiosta luopumassa

arvoisa puhemies

mutta on myös ennenkuulumatonta se että hallitus tällä tavalla valmistellen tekee ikään kuin itselleen hallitukselle sopivaa vaalipiiriuudistusta kun unohtaa kokonaan opposition

edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen

eduskunta edellyttää että hallitus luopuu palveluja keskittävästä ja saneluun perustuvasta kuntapolitiikasta

eduskunta katsoo että hallituksen toimet heikentävät kansanvaltaa ja luovat eriarvoisuutta ja toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

kyse on siitä että on hyvä että käytämme erilaisia tuottajia käytämme sitä yksityistä sektoria käytämme järjestöjä jolloin saamme myöskin vähän vertailukohtaa siitä mikä olisi se paras ja myöskin tuottavin tapa ei ainoastaan kustannusten vaan myöskin laadun kannalta tuottaa ne palvelut ja huolehtia siitä että kaikkien

progressio on meillä jyrkkä

myös hallituksen luottamus kansalaisten sinisilmäisyyteen on vahva

pienituloisten verotus on euroopan keskitasoa mutta kun tulot nousevat niin suomi nousee kärkipäähän eli myöskin suhteellisesti progressio on meillä oikeudenmukainen

arvoisa puhemies

mutta olen näin yleisesti ottaen tämän aluehallintouudistuksen osalta noudattanut kaikkien maakuntien osalta sitä samaa linjaa että noudatetaan sitä kuntien yhdessä päättämää ratkaisua suuntautumisen osalta ja keski pohjanmaan osalta ei tulla myöskään tässä suhteessa tekemään poikkeusta

ja kun palkkatulojen verotusta on kevennetty niin silloin ei ole puututtu tähän progressioon vaan progressio on säilynyt ennallaan

päättäjinä vastaamme parhaiten tähän kansalaisten huoleen toimimalla johdonmukaisesti

sitten kun katsotaan muita veroratkaisuja ruoan arvonlisäveron alentaminen kohdistui juuri voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin

on nostettu perusvähennystä eläkeläisten verotusta kevennetty eli monilla muillakin veropäätöksillä on huolehdittu siitä että pienituloisten asema paranee ja samoin sitten näillä pienituloisille kohdennetuilla tulonsiirroilla

hallituksen harjoittama ylhäältä käskyttävä menettelytapa on suora kopio vanhasta neuvostoliitosta

ihminen oli hyvä mutta systeemi vieläkin parempi

tämän hallituksen aikana on tehty erittäin monta merkittävää päätöstä kun ottaa tämän koko vaalikauden ja tämän vaalikauden ja hallitusti

arvoisa puhemies

emme pidä perusteltuna luopua sotilaallisesta liittoutumattomuudesta

käynnistin jo kohta kaksi vuotta sitten kuntien parhaat palvelukäytännöt hankkeen joka nimenomaan etsii keinoja siihen miten saisimme näitä niin sanottuja parhaita käytäntöjä leviämään kuntakentässä

huomion ja hallitusten työn huomioon puhumattakaan nyt takuueläkkeestä mutta myös indeksisidonnaisuudet ja pienimpien äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen nostamisen pienimmän työttömyysturvan tasolle

suomi korostaa ykn peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista sekä ratkaisujen hakemista aktiivisesti neuvotteluteitse

tutkija kutsuu tätä metropolivaltiokehitykseksi jolloin muut alueet joutuisivat kamppailemaan hyvinvoinnistaan markkinatalouden säännöillä

tämä on erittäin haastavaa eikä mitenkään helppoa koska meidän kuntamme ovat hyvin erilaisia kuntakoot ovat erilaisia ne toimivat hyvin erilaisissa ympäristöissä

ne loukkasivat ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta

kokoomusjohtoinen hallitus sosialidemokraattien nöyrällä tuella on omaksunut keskinäiseen solidaarisuuteen perustuvan hyvinvointiyhteiskuntamallin murentamisen

mutta on varmaa että pystymme näitä parhaita käytäntöjä identifioimaan ja myöskin kannustamaan sitten tietyillä tavoilla kuntia niiden käyttöönottamiseen

arvoisa puhemies

nykyinen hallitus on harjoittanut sitä kaikilla politiikkalohkoilla koskivatpa ne koulutusta liikennettä sote uudistusta tai kuntareformia

kannustamme valtiojohtoa myös käyttämään suomen kahdenvälisiä venäjä suhteita osapuolten neuvottelujen edistämiseksi vaikka eun kautta toiminta onkin etusijalla

kyllähän se on selvää että tämä kelamaksun poistaminen osaltaan parantaa niiden tilannetta mutta myöskin yritysten kv määrärahat kasvavat t k panostukset kasvavat

se on painopisteenä myöskin hallituksen ohjelmassa ja toiminnassa niin kuin olette huomanneet tuosta ensi vuoden budjetista jossa on selkeät lisäpanostukset harmaan talouden torjuntaan

olen kyllä sanojeni takana

tällä vakuusteatterillahan on tehty juuri sitä että kun on keskitetty kaikki huomio vakuuksiin niin sen varjon takana on tapahtunut erittäin paljon suomen linjan löysentämistä

myöskin vientiyritysten rahoituksesta samaan tapaan kuin tämän taantuman aikana on pidetty huolta pidetään myöskin ministeri mauri pekkarisen johdolla jatkossa

kyllä meillä on koko hallituksella täsmälleen sama analyysi kuntatalouden kehityksestä

arvoisa puhemies

ja yksi keskeinen esimerkki on juuri tämä tänään käsittelyssä oleva asia

vaikka hallitus ainakin toistaiseksi vaikenee sanomasta ääneen kuntien suorista pakkoliitoksista on pakottaminen vahvasti mukana hallituksen suunnitelmissa

eli siinä mielessä näitä konkreettisia esimerkkejä löytyy useita

mutta se keskeinen ero tämän päivän tilanteen ja niiden tilanteiden välillä kun tehtiin päätöksiä kreikan ensimmäisestä paketista irlannin tukipaketista ja myöskin portugalin tukipaketista on se että silloin me uskoimme että se riittää

on todellakin niin että viime vuosien menokehitys kunnissa on ollut aivan liian kovaa

päivä sovitaan tällaisesta laajemmasta ratkaisusta niin hallitus jos on sitä mieltä että se on suomelle hyvä ratkaisu kaikilta yksityiskohdiltaan turvaa suomalaisen ihan tavallisen kaduntallaajan talouden kaikkein parhaiten ilman muuta on siihen valmis sitoutumaan mutta sillä ehdolla että se on seuraava eduskuntavaalien jälkeen valittava eduskunta joka sen lopullisen päätöksen tekee

jos se sellaisenaan jatkuisi niin kyllä se pää vetävän käteen tulisi myös ilman tätä taloustaantumaa

näihin puheenvuoroihin palataan totta kai työssäni on selvää että

jo huomenna huippukokouksessa kun puhutaan kolmansien maiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä venäjä on yksi sellainen pitää päästä wto sopimuksen solmimisessa eteenpäin ja tietenkin meillä on myös omat ponnistelumme siihen suuntaan

mutta nyt minusta tuntuu että hallitus ei usko että tämä päätös riittää kreikan kakkospaketti riittää vaan sanotaan jo aika lailla suoraan että tulee vielä uusia päätöksiä ja tässä on se olennainen ero

muun muassa ylipormestari pajusen esitys joka tarkoittaisi käytännössä sitä että lomautuksiin ja irtisanomisiin ei tarvitsisi lähteä kertoo siitä että kyllä siellä on myös sellaisia toimintoja joita uudelleen organisoimalla pystytään niitä säästöjä saamaan aikaan eikä kyse ole mistään peruspalveluiden leikkaamisesta

arvoisa puhemies

me kaikki olemme yksimielisiä siitä että kunnissa tarvitaan uudistuksia

keskustan eduskuntaryhmä näkee euroopan unionin lisäksi euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön hyvin luontevana toimijana kriisin ratkaisussa

hallituksen pitäisi yhdessä muiden euromaiden kanssa etsiä sellaista ratkaisua että se todellakin riittää ja pystyisi lopullisesti rauhoittamaan tätä tilannetta

minun mielestäni se on jotenkin surullista että kivihiiltä jaksetaan tässä maassa puolustaa joka on tuontipolttoaine jota tuodaan etelä afrikasta ja australiasta

mutta tunnustan sen että tilanne on vaikea ja huolestuttava ja vaatii sekä valtion että kuntien toimenpiteitä

siinä mielessä pitää tietenkin lähteä siitä että kaikki yritykset jotka rekistereissä ovat ja näin pitääkin olla toimivat lainmukaisesti eivätkä käytä rikollisia menetelmiä toiminnassaan ja jos näin ei tapahdu niin silloin siihen poliisin ja oikeuslaitoksen toimesta asiaan puututaan tämä kysymys on loppuun käsitelty siirtää seuraavaan kysymykseen dust

arvoisa puhemies

eduskunnassa ja hallituksessa on päätetty jo tämän takausinstrumentin käyttöönotosta ja pääomainstrumentti on täällä eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä ja pian valmistuu